se on lähelle sitä samaa mikä on eräissä tapauksissa halvimmillaan eräillä alueilla sähkön siirron itse sähkön ja kaikkinaisten verojen mitä tuohon sähköön liittyy yhteissumma

ympäristöministeriön pääluokkaa koko budjetin numeroissa pienin puoli prosenttia yli viidenkymmenenkahden miljardin rahoituksesta

minä olen tyytyväinen siihen että hallitusryhmät olivat valmiita kirjoittamaan ja ymmärsin että ministeri oli siihen myötäsukainen myöskin tähän mietintöön lausuman joka on ihan oikeansuuntainen lausuma mutta me keskustassa halusimme vähän nopeampia ja voimakkaampia toimenpiteitä

hallituksen ja sitä myötä valiokunnan kuin myös asunto ja ympäristöjaoston linjauksen muutos edelliseen vuoteen kaksituhattayksi särkyy kun luettelen aluksi budjettiin tehdyt lisäykset yksi

sitten on etelä euroopan maita jotka ovat vulkaanisia perustaltaan joilleka jo ihan luonto tavallaan on sanellut ihan erilaisen tilanteen arvioida ydinvoimaa kuin on meidän tilanteemme

nyt miljoona euroa itämeren tilan parantamiseen yhdeksäätuhatta ympäristönsuojelun edistämishankkeisiin yhdestä viisituhatta metsähallituksen käyttöön kansallispuistojen joukko alkoi käyttöön viisikymmentätuhatta avustuksiin järjestöille ympäristönhoitoon eli kolme pilkku yhdeksän miljoonaa ympäristö

vielä sen sanon mitä tulee nyt vielä sitten saksaan ja suomeen kun itsekin erittäin mieluusti tässä olen pitkin päivää ja viime päiviä puhunut saksan tapauksesta kun nyt siellä on tullut useamman kerran käytyä viime vuosien aikaan ja muutama päivä sitten viimeksi parin päivän ajan juuri näissä asioissa

arvoisa puhemies

valtion panostus näihin pääomarahastoihin tai kasvurahastoon on vain yksi osa

mutta todella hyvässä esityskokonaisuudessa valitettavasti jää hivenen hankala mieli siitä että tämä kantaverkkomääritelmä sai nyt tämän sisällön mikä valiokunnan enemmistön mielestä tuohon mietintöön sitten nyt jäi

hyvä tulos tälle ministeriön sektorille

se tulee sinne sitä varten että sille haetaan vipuvaikutus normaaleilta markkinoilta

enää siellä ei päätöstä muuteta

mutta yhdyskuntaa

en vie sen enempää aikaa

rakentaminen asuminen vain kahdeksi tai tuhat euroa korjausavustuksiin

mutta tässä sen käsityksen luominen että energiapolitiikassa saksa olisi enemmän ja vahvemmin uusiutuvan energian tiellä kuin suomi sehän ei pidä paikkaansa koska suomessa muussa kuin sähkössä siinä kaikessa muussa energian käytössä mennään harppauksellisin askelin pitemmälle ja nopeammin kuin saksassa konsanaan

valiokunta on huolestunut tästä suunnasta milkcap sinänsä koko

kuusitoista prosenttia likis kolme miljoonaa mutta erityisesti edellä sitä missä kohdassa yhdyskunnat rakentaminen asuminen kolkytyhdeksän prosenttia korjausavustuksen eli tarkkuus heitteli kolme kytäviisi miljoonaa mielestä juuri voimaanastunut asetus suo uusiutuvien energiamuotojen käyn jutusta menee uusiksi

no niin ja nyt myönnän vielä vastauspuheenvuoron edustaja kiurulle ja sen jälkeen tämän debatin aiheuttaneelle eero heinäluomalle

ministeri vapaavuori lisäsini kolme cyhtä miljoonaa

mutta siitä erilaisesta uusiutuvan energian käytöstä siihen osaan mikä nimenomaan on sitä sähköä sitä suomessa kilpailukykyistä uusiutuvaa ei nyt satu olemaan

ero puhemies alikunto pitää edistyksen räätälityönä panostuksia itämereen metsähallituksen toimiin yleisiin vesiensuojelun suunnittelun varoihin kuin myös metso jatkuvuuden varmistamiseen suli suunnattuja ponnistuksia

meillä tarjolla oleva kilpailukykyinen uusiutuva ei satu olemaan juuri siihen sähkön tuotantoon se paras vaihtoehto

tässä meidän tie nyt saksan kanssa eroaa ei vielä kertaalleen sanottuna siinä että saksa muutoin uusiutuvan käytössä olisi edistyksellisempi kuin suomi

en edes ai vaniin tuloksiin sen varmasti tekee ympäristöministeri

kun nyt edellisellä vaalikaudella tehtiin kunnianhimoisia päätöksiä ja pantiin järjestelmä pystyyn millä lähdettiin uusiutuvaa edistämään niin täytyy kyllä olla erittäin pahoillani että kieltämättä nykyisen hallituksen aikaan mitä on tehty uusiutuvan energian edistämiseksi

arvoisa puhemies

ministeri siirsitte sitten ensi töiksenne kaikki keski suomeen kohdistuneet kehittämiskohteet kaikkien liikennemuotojen osalta koko vaalikauden yli

haluan tässä sitten vähän toisessakin roolissa keski suomen maakuntavaltuuston puheenjohtajana myös siinä ominaisuudessa täällä kansanedustajana samalla todeta vain ääneen että keski suomen maakunta on ollut erittäin liittyen tähän edustaja hongiston puheenvuoroon erittäin yksimielinen kaikissa niissä ratkaisuissa niissä kaavallisissa ratkaisuissa mitä on päätetty

ei kerta kaikkiaan mitään muuta kuin on heikennetty kotimaisen puun ja turpeen joku voi sanoa että turvetta on pitänytkin heikentää minä en sano

ei ensimmäistäkään kehittämiskohdetta

seuraava toimenpide mikä on paraikaa meneillään on se vaara että nimenomaan lentoliikenne loppuu tuonne jyväskylään kokonaan

omavastuun puolittamista kolmesta puolista on se että yhteen seitsemättä viii mutta tuottaako se toivotun tuloksen laskee vuokrien hintoja

no sitten se offshore tuulivoimahanke josta maksetaan hirveä hinta jota keskusta ei kannata toki on otettu mutta varsinaisesti suomen rannikolla olevien hiiltä käyttävien chp laitosten muuttamiseksi kotimaiselle bioenergialle ei ensimmäistäkään tointa

samalla te käytännössä suurin piirtein lopetatte maakunnan kehittämisrahan jolla me aikaisemmin kerkesimme näitä palveluja jo vähän ostaa

asia

molemmissa näissä kaavallisissa ratkaisuissa nämä statustasot ja ne pyrkimykset mihin tällä tähdätään ovat saaneet keski suomen maakunnan erittäin erittäin vahvan tuen

wilson kylmää kelissä ei riitä jatkossa vuokrasi dutuotannossa

arvoisa ministeri voitteko te nyt jotain sanoa keski suomen liiton teitä informoimaan malliin tai ajatukseen että te sitoutuisitte valtiona siihen että valtio ostaa lentoliikennettä niin kauan kunnes ratayhteys on saatu jyväskylän ja tampereen välillä sellaiseen kuntoon että jyväskylästä ihan oikein pääsisi helsinkiin alle kolmessa tunnissa tai mieluummin niinpäin että täältä pääsisi mahdollisimman pian pois täältä helsingistä sinne jyväskylään reilusti alle kolmen tunnin

päinvastoin on heikennetty niitä edellytyksiä

arvon asuntoministeri tiainen suunnattomasti tarmoanne rakkaaisuus rapo on

ihan viimeisenä kommenttina arvoisa puhemies kyllä se täytyy tunnustaa että maailmalla se mitä energiassa ja energiateknologiassa ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvässä teknologiassa on tapahtunut kyllä merkitsee sitä että minäkään en usko että sähkön kulutus lainkaan kasvaa jatkossa niin kuin se tähän saakka on kasvanut

haluan aivan erityisesti kiinnittää huomiota siihen että siellä konnevedellä on jyväskylän yliopiston biologinen tutkimusasema ja myöskin tämän aseman käytön ja siellä tehtävän työn kannalta tämä kansallispuisto tulee olemaan tärkeä muun ohessa siksi että tämmöistä verrokkitietoa sellaisesta alueesta jossa ei normaaleja metsätaloudellisia toimintoja suoriteta verrattuna alueeseen jossa niitä suoritetaan saadaan ajan mittaan näissä erilaisissa tutkimushankkeissa

nyt samaa tarmo asumisen hinnan saamiseksi kansalaisen kukkaron kestävälle tasolle

odotamme kaikki mielenkiinto nyt mielenkiinnolla asuntopoliittista linjaustanne joka tultaneen jouni tervo

valiokunta tukee teitä kuin myös ympäristöministeriä täysillä tehtävässänne tarvitaan uskallusta joka perustuu

toinen asia missä aikaisempia käsityksiäni ilman muuta olen tässä joutunut muuttamaan liittyy nimenomaan aikaisemmin kerrotulla tavalla aurinkosähköön

arvoisa puhemies

aurinkosähkön kilpailukyky ties monennenko kerran sanottuna paranee kaiken aikaa ja se muutamassa vuosikymmenessä ei monessakaan on todella merkittävä vaihtoehto

menestyvällä ministerillä aina suunnitelmaa jolla myös ihmetellä minne mennä toteuttaa tämän hän teki alkaisi löytyää tarvitse hyvät taustavoimat kansanedustajat muttei

ne eivät liity vain metsänkasvuun vaan monimuotoiseen tämmöiseen luontobiologiaan ja siihen liittyviin asioihin

myös tämän tutkimustoiminnan kannalta tämä kansallispuisto on hyvä hanke puhumattakaan siitä ensisijaisesta tarkoituksesta suojelusta ja sitten myöskin kansalaisten käyttömahdollisuudesta kun sitä hyvin hoidetaan kun se hyvin rakennetaan

heilläkin varmaan oli halua hakea tähän ratkaisua joka tämän kantaverkkomääritelmän osalta olisi toiminut vähän paremmin mutta sitä nyt ei näköjään sitten siellä suunnalla löydetty

mutta suomen oloissa sekään ei ole määräänsä suurempi

ei ole unelman mukaista suuremmasta tulos ja saa pelätä

meillä tilaa periaatteessa on mutta ne olosuhteet ennen kaikkea jäiset olosuhteet ovat seikka joka ei tee siitä ihan yhtä kelvollista kuin se esimerkiksi saksassa tai eteläisessä euroopassa on

suomen kansanvarallisuutta seitkyt prosenttia niistä viisi miljardia on kiinni asuinrakennuksissa yksityisissä ja julkiset taloissa tunteissa kauppa ja

kiitoksia siitä

jos perjantaina eduskunta äänestää tälle fennovoiman hankkeelle jaa pidän täysin mahdollisena että tässä salissa ei sen jälkeen synny ensimmäistäkään uutta päätöstä ydinvoiman lisärakentamiseksi suomeen

valiokunta katsoo molempiin ministereihin odottavin tuntein luottaen kummankin hyvään näkemykseen ja kykyä kuunnella eduskunta

lopuksi teen pienen rakentavan ehdotuksen asunto ja liikenneministeriöt yhteensä maamme puolikkaalle samoin ympäristö maatalous uudeksi luonnonvaraministeriöksi samoihin samettihousuihin h

toivotaan onnellista joulua uusia avartavia näkemyksiä myöskin huoviselle

muutamia täsmennyksiä jotka edesauttavat ministeriön toimintaa ympäristönsuojelun tilan vahvistamisessa kestävän talouden rakentamisessa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja muissa keskeisissä tehtävissämme renny jo hallitusohjelman pohjalta niin voi sanoa että että tällä hallituskaudella tai

minä olen kirjoittanut nämä molemmat välikysymykset ja minulla ei mitään skitsofreenisia tauteja tässä välillä ole ollut niin että kyllä se peruslinja on suurin piirtein samanlainen

kunnianhimoista ympäristöpolitiikka jossa yhä enemmän luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ilmastopolitiikkaa ja muu kestävän ympäristöpolitiikan kestävän talouden rakentaminen yhdessä edistävät sellaista kokonaisuutta että meillä ympäristönsuojelu ja ja uudenajan uutta hyvinvointia luova talous vihreän talouden rakentaminen tukevat vahvasti toinen toisiaan se että me näemme sen eteen että ympäristöarvojen kunnioittaminen on meille meille paitsi välttämätöntä sen kannalta että isänmaan luontoarvot säilyvät kunniassa mutta välttämätöntä myös kestävän talouden ja taloudellisen menestyksen

se myönnetään että eussa se ei näiltä osin ole obligation vaan se on tavoite

mitä tulee siihen mitä suomi tositilanteissa tai miten pitää keskusta edellyttää että tässä tehtäisiin vielä kertauksen vuoksi

se on tavoite

arvoisa puhemies

me lähdemme siitä että on hyvä jos kyetään euro pelastamaan ja sen eteen pitää tehdä ihan oikeita ratkaisuja ei roikottaa eurossa määrättömästi niitä jotka eivät siellä selviä ja joitten siellä roikottamisesta seuraavat valtavat laskut meidän kaikkien maksettavaksemme

lähdetään energiasta monta kysymystä liittyi siihen mikä on se energialinja strategia ja miten ne budjettiin liittyvät toimet nyt sitten liittyvät siihen linjaan

pitää rakentaa tie ulos eurosta niille jotka siellä eivät pärjää

jo tältä pohjalta siis enää eduskuntaan vielä lisännyt itämeri rahoitukseen miljoona euroa joka mahdollistaa sen

ja toinen tärkeä asia on että kun uusia taakkoja tulee niitten maksu pitää jakaa oikeudenmukaisesti eri euromaiden välillä niin että ennen kaikkea ne maat joista niitä sijoituksia on tehty ja joilla se kupla on synnytetty ottavat suuremman vastuun eikä niin kuin nyt tapahtuu kansantalouk sien mukaisessa suhteessa

laajasti toteuttaa erilaisia suunniteltuja eekehityshankkeita itämeren suojelun osassa on osaltaan ne ja erityisesti puhutaan vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden

kannattaa kuitenkin muistaa että lähtökohtaisesti meillä energiatehokkuus kiitos muun muassa energiatehokkuussopimusjärjestelmän on ihan eri tolalla kuin monissa muissa eurooppalaisissa maissa

kumpula natri on aivan oikeassa siinä että hankkeita nyt tuolla kentällä on vielä enemmän valmiina lähtemään liikkeelle kunhan vain tuki instrumentteja saataisiin

kun eu järjesti pariisissa vuosi pari sitten erillisen tilaisuuden ison tapahtuman joka käsitteli nimenomaan energiatehokkuutta meidät oli pyydetty esittelemään tämä suomen järjestelmä ja minulla oli ilo kertoa mitä minua edeltäneet tai vanhasen hallituksia edeltäneet hallitukset olivat tehneet ja oliko se peräti jopa niinkin että joku muukin kuin vanhasen hallitus oli tehnyt jotain hyvää tässä asiassa

vee varmistaa että siirtoviemärihankkeet muut vesienkunnostushankkeet

metsähallituksen luontopalveluihin lisättyä stadistittua peura joka mahdollistaa erityisesti uusien kansallispuistojen selkämeren ja sipoonkorven kansallispuistojen opastuksen ja palveluiden kehittämiseen ja tämä on varsinkin sipoonkorven osalta tärkeää koska isot kävijämäärät ovat nisula suuria jos palvelurakennetta ei saada kuntoon se voi jo heikentää luonnon monimuotoisuutta

sumuvuoren puheenvuorossa että ne arviot ovat olleet sellaisia ja tällaisia ja että silloin on jo tiedetty kuinka paljon sähköautoja kuinka paljon maalämpöpumppuja jnp

käymättä nyt enempää tätä keskustelua toista kertaa läpi minä vaan sanon että kyllä tässä strategian viimeisten viikkojen aikaan maalämpöpumppujen osuus päätettiin suurin piirtein kaksinkertaistaa siitä ja se on enemmän myös nyt tässä meidän uusiutuvan paperissa kuin konsanaan siinä eduskunnan aikanaan hyväksymässä strategiassa

uudella kansallispuistolla ja merisusi varmistuvat vedet ovat kansallispuistot saavat myös riittävästi rahoja koska koska uusia kansallispuistoja niihin kohdistuvia tarpeita eri tarvitse sitten vastaavasti

sen lisäksi että hallitus on nyt sitoutunut uusiutuvan lisäämiseen se on sitoutunut siihen että suomessa on tarjolla takuuvarmasti energiaa energiaturvallisuusvarmuus on hyvä ja energia on hinnaltaan edullista ja kilpailukykyistä muiden maiden kanssa

voi sanoa että vielä kun järjestölle saati disco tuhatta euroa lisää eduskunnan budjettiesityksessä ja sitä kautta terotus pysyttää kuluvan vuoden tasolla niin järjestöjen tärkättyä emu maissa jää

käytännössä tämä edellyttää paitsi sitä sitoumuksen toteuttamista uusiutuvalla myös sen seikan varmistamista että energiakapasiteettia syntyy riittävästi ja tästä hallitus aikoo pitää huolen

ja palaamme listaan

häät tuli tuliaihe on vahvistettu ajaa ja pidot pitäisi näin ollen tätä budjettia kaiken kaikkea ympäristö ministerin ali meille

käyttöveden ilmastoneuvotteluissa päästiin ilmestyneelle tulisi merkittävästi eteenpäin mikä oli iso saavutus ottaen voimien asetelma lähtöasetelma siitä monet suuret maat kiina intia yhdysvallat suhtautuivat neuvottelujen alla vielä kielteisesti siihen että ne voisivat tulla pysyvien sitovien päästövähennysvelvoitteiden piiriin ja jää se mandaatti mikä durbanista saatiin vai sitovuudesta vastaava luokka berliinissä aikanaan annettu mandaatti jonka pohjalta kioton pöytäkirja meidän olemassa oleva laillinen päästövähennyssopimuksemme aikanaan hyväksyttiin ja koska tässä ovat mukana kaikki maat

sen lisäksi uutta kapasiteettia pitää syntyä niin paljon että venäjän tuonti ylipäänsä tuonti voidaan sataprosenttisesti korvata ja vielä niinkin paljon että sillä lisäkapasiteetilla voidaan ajaa alas olemassa olevaa hiililauhdetta hyvin nopeasti ilman että valtiolle aiheutuu korvausvelvollisuuksia hyvin nopeasti ajetaan tämän strategian mukaan hiiltä alas

arvoisa puhemies

nämä tuotteet ovat aktiivisen kehittämisteknologian ja tieteen pohjalta tehtävien kehittämistoimien piirissä ja teollisuus itse uskoo niihin ja uskon minä myöskin

onhan siellä ihan hyvät ministerit ja olettehan te parhaanne yrittäneet tehdä mutta ei nyt kuitenkaan ole mennyt ihan putkeen

tässä sopimuksessa

osa kattotukija tai historiallisen klubin on syytä korostaa peter panissa ei saatu aikaan sellaisia päätöksiä joilla itsessään ilmastonmuutosta voidaan rajoittaa alle kahteen asteeseen mikä on kansainvälisen yhteisön tieteellisen tiedon pohjalta asettama tavoite jää lähivuosina arvioida niin euroopassa kuin välillä tasolla myös durbanissa kirjatulla tavalla sitä että miten päästövähennyskunnianhimoa voidaan nostaa lyhyemmällä

muistutan kuitenkin siitä että eduskunta tässä salissa muutama kuukausi sitten hyväksyi lausuman joka kuuluu suurin piirtein näin

kyllä me epäonnistumme erittäin pahasti mikäli suomen metsien teollinen hyödyntäminen jäisi tälle tasolle

ydinvoiman rakentamisen mitoitus ei saa perustua ydinsähkön pysyvään vientiin

tämä lisäksi niin ensi kesän kesällä on kesällä on riossa kestävän kehityksen kokous rio plusvästi kokous jossa voimakkaasti nousee esille talouskasvun ja luonnonvarojen kulutuksen keskinäinen irtikytkentä eli me voimme rakentaa uutta menestyvää taloutta ja samalla kuitenkin väheni vähentää luonnonvarojen kulutusta pelaa kansainvälinen kehitys on edennyt jensen kymmenen vararenkaisiin aikana siihen suuntaan että raaka ainehinnat ovat nousussa

toinen liittyy biopolttoaineisiin ja ministerivoimiin

en lähde enempää selittämään kansanedustajat tietävät mitä he ovat tarkoittaneet kun ovat tämmöisen lausuman tänne hyväksyneet paremmin kuin minä tai yhtä hyvin koska minäkin olen kuitenkin kansanedustaja